jos tekee runot rehulle miesten eduksi numero kaksikymmentäneljä tämäkin osa on ennestään

viittaan nyt viime päivien uutisiin turvapaikanhakijoiden kimppuun käymisestä

mustaheru

kriisimaiden ongelma johtuva

me ilkka kanervan

hyvä myös että ministerillä on hyvin selkeä käsitys oman maan puolustamisen merkityksestä ja yleisestä asevelvollisuudesta kivijalkana tämän puolustuksen mahdollistamisessa

haluan onnitella hallitusta siitä että se teki tämän konkreettisen päätöksen sehän selvästi oli odotusarvo niin palkansaajajärjestöjen kuin työnantajienkin keskuudessa että tiedetään mitä hallitus veroissa tekee jos tämä palkkaratkaisu menee laajasti lävitse

ja on pysynyt yhdeksän poissa kahdeksan osku tonavaksi miten muka sakoon miten työ osto juvosen ehdotus oli seitsemän ey

ikävä kyllä nykyinen hallitus poisti tämän painopistelähtökohdan rikollisuudentorjuntaohjelmasta joten kehottaisin vaikuttamaan nykyisen hallituksen ministereihin että tämä tärkeä asia nostettaisiin uudelleen esille

soto yhdeksäntoista ja häntä kuusikymmentäneljä ei ääntä kuusitoista pois eduskunta hyväksyi miettiä n

viljaa pystysuora kone

selonteko hyväksytty

työllisyysastetta tietävät talouspolitiikan keskeinen mittari

euroalueen ongelmat eivät ole optimaalisen valuutta alueen teoriaa tuntevalle yllätys

kysynkin ulkoministeri soinilta

olkaa hyvä

sen esitystapa kaventaen asia oli myös lupa

vääpeli

jos taiteilijalla voimistelun sanoma

nimittäin ed

äänestyksissä

edustajilla

selonteko hyväksy tänä

rantakangas sanoi myös että valtion omistajapolitiikkaa pitää vahvistaa päätösvalta ja ohjaus pitää ottaa omiin käsiin ja ensi alkuun pitää laittaa jarruja destian myyntiin

puhemiesten ehdotuksen numero

edustusavulla

eduskunta elinkeinoministeriön tulee huolehtia siitä että työvoima ja yrityspalveluja kyetään tarjoamaan alueellisesti kattavassa työ ja elinkeinotoimistoverkossa jossa asiakkaat eivät joudu kulkemaan kohtuuttomia matkoja palveluita saadakseen

risto juvonen

edustaja nurro

viihdejuuret eivät olekaan yksinomaan holtittomassa rahankäytössä vaan pikemminkin yhteisvaluutassa itsessään tämän on myöntänyt jopa ministeri stubb plokissaan kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksitoista sitä

hiaasenin puolan eu tuo sen käsittelystä porrastuksen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka solusta talteen ensimmäsikö se joskus tullutta dr

vienti ja jakeluun ehdotus kaksikymmentäyhdeksän ei kyllä

ja oliko teillä kysymys vielä

kestävyysvajeemme on ennen kaikkea työllisyys vai osaamme nostettua työllisyysasteemme muiden pohjoismaiden tasolle kestävyysvajeesta häviää suuri osa ilman lisäleikkauksia tai

kun valiokunnan ehdotusta ei ole hyväksytty muuttamattomana asia lähetetään suureen valiokuntaan

lakiehdotuksen toinen käsittely on äänestänyt

yheksän lista räsänen syystä kone ei ottanut käskyä vastaan

sitten toivoisin että ministeri gustafsson saisi tämän yhden minuutin vielä jatkossa kokoon niin että ne vastaukset tulisivat minuutin aikana kun se on se minuutin ohje kaikille täällä

mutta sitten joudun kiinnittämään arvoisan eduskunnan huomiota siihen että tämä on jo kolmas kerta tällä viikolla kun asiasta vastuullinen ministeri on poissa kun hänen lakiehdotustaan käsitellään eduskunnassa kolmas kerta

jotenkin minusta tuntuu että ei teillä kauhean vahvaa niskalenkkiä nyt kuitenkaan ole vaan näyttää toisinpäin että niillä markkinavoimilla on teistä niskalenkki ja te ette uskalla lähteä niihin koviin toimiin joilla tätä pankkien vastuuta ja sijoittajien vastuuta voitaisiin toteuttaa ja joilla etukäteen kerättäisiin rahaa

psalmityksillään kaksi poissa kahdeksan iskut olivat syyt miten

äänestyksissä

taimela poissa

arvoisa kuin yhteinen

mannisen puheenvuoron hyvin tarkasti niin en kyllä huomannut yhtään jarrua vaan myyntiin näyttää menevän ja sitten jää riippumaan hallituksesta milloin se tarvitsee näitä rahoja rahoittaakseen epäonnistunutta veronalennuspolitiikkaansa joten tästä keskustan kuuluisasta kolmannen vaihtoehdon tiestä ei tätä vauhtia jää yhtään mitään jäljelle

sova yhdeksän ja häntä kuusinen äly ei poissa kaksi l kuusi eduskunta on hyväksynyt miten muka sen koon miten kirjoitusta kaleidos viisi kolme icyluvasta

arvoisa puhemies kannata paljosta halonen tutustui kettunen hirvuellisten ehdotuksen numero kaksikymmentäseitsemän ja kaksikymmentäkahdeksan ristimäki

äänestyksessä

toinen koskee kansainvälistä kriisinhallintaa

todellakin jännittyneen kansainvälisen tilanteen ja erityisesti euroopassa olevien vaikeuksien takia euroopan neuvostolla ja myös sen parlamentaarisella yleiskokouksella on erinomaisen tärkeä tehtävä

sotilaskin kaksi ääntä kuusikymmentäkolme jonka poissa neljätoista eduskuntaan

äänestyksen alettu

näin on käynyt että työttömyys on kääntynyt uudelleen nousuun ja ikäviä uutisia tulee jatkuvasti

on helppo todeta eu maiden erot vaikka taulukoimalla niiden korkotasoa bruttokansantuotteen kasvua tai velkaantuneisuutta

mutta yhtä selvää on että tässä yhteydessä on tietysti paljon isoja kysymyksiä jotka ovat aidosti auki ja ne koskevat esimerkiksi tätä vaalien yhdistämistä

palaan kuitenkin

nyt voidaan hyväksyä tai korkeus on toinen käsittely on päättynyt

nyt ajoitusta mäntylän yritys kolmekymmentä liity

kymmenen ja into cus dkahdeksan ei ääntä kaksi tyhjää poissa yhdeksäntoista eduskunta hyväksyi hyvin

pidin ajatusta kivelän etu sillä kuusi ei pidä vastaava

sama tilanne oli kun käsiteltiin käräjäoikeuksien kielitaitovaatimuksia sama tilanne oli kun käsiteltiin maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä asioita tällä viikolla ja nyt on kolmas kerta

soittaa kolme kuusi ääntä viisi heikossa kahdeksantoista jos kaivos nyt nekin lukas

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

viisi linjaa josta kolin päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

äänestyksessä

pidin kyllä aidosta colin s kahdeksantoista ypy

ysitiellä alko kolmekymmentäviisi yleiskeskustelu kun eilen pidetyssä täysistunnossa julistettu kaatuneeksi verotusta tekemistä varten pyytää palokan yksityiskohtaisen

sato kolmekymmentäyhdeksän ja yli kuusi ja antaa osan eli toista eduskunta

äänestyksessä on annettu

yh dionystason kohennustele kanelia ei pyydä vasta

arvoisa puhemiestään tekstiä jurva

euroopan neuvosto on se elin joka saattaa meidät arvoiltamme yhteen ja jolla on myös olemassa keinoja vartioida näiden arvojen eteenpäinvientiä

denver kuusi heidi kyrö kostamo

pidän aika kohtuullisena semmoista toivetta että myös eduskunnalle kerrotaan mitä vaaleja aiotaan järjestää ja missä aikataulussa

osa käsitteli myös tilata väristyksen seitsemän susia hurmoksen toimilupalakia kyse on kosovosta palkittiin samassa käsittelyssä hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sielutonta tuokio tks ka

suokkaan terry kuusi ja antakoon kaksikymmentäviisi löi kaksi viisi tyhjää poissa kolmetoista ylös kun pohjois

arvoisa puhemies teen esityksen numero

äänestys

kun tulos

arvoisa puhemies

satakymmenen ja seitsemän kaksi eijan topo su seitsemäntoista jos kutoivat miten

sotaa kun nyt yksi joan benoit viisi neljä poissa kaksi kolme ts kutoivat miten muka

selonteko hyväksyttäneen hyväksytty tällä verotuksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

miten ja